nyt on tietysti tärkeätä että ensisijaisesti hakisimme eu varoista kompensaatiota tälle suomea rokottavalle päätökselle ja sitten kansallisesti mietitään mitkä ovat kansalliset voimavarat kompensoida

tuossa lisäbudjetissa tullaan sitten näitä päätöksiä tekemään mittavia satsauksia jotta tuolle alalle syntyisi uusia työpaikkoja ja että nämä nokiankin ihmiset saisivat uutta työtä

arvoisa puhemies

todellakin yhtiön hallituksen puheenjohtaja vaihtui ja hän käynnisti merkittävän ja tärkeän kehitys ja uudistustyön jonka toivon jatkuvan uuden puheenjohtajan aikana

arvoisa puhemies

nyt kun talouden käänne on tapahtumassa tai sanotaanko näin että ainakin lentomatkustamisessa on ollut positiivisia piirteitä niin kuin totesin on ensimmäinen voitollinen kausi seitsemän tappiollisen jälkeen

korostan sitä että koska ihan oikein täällä kysyjät ovat todenneet että tilanteesta aiheutuu haittaa matkailuelinkeinolle asiakkaalle liike elämälle monelle monelle taholle niin ei voi muuta kuin vedota ja kiirehtiä näitä neuvotteluja

tässä todellakin kaksi näkökulmaa törmäsi heidän näkemyksensä investointien aikataulusta ja sitten toisaalta valtio omistajan kokonaisnäkemys siitä minkä tyyppisiä rakennetoimia olisi syytä tehdä

puhemies

kilpailun avaaminen tämän päätöksen kautta ja avata kilpailu täällä näyttää näistä vaunuista luo mahdollisuudet kajaanilaiselle yritykselle osallistua siihen kilpailuun ja se toivon mukaan voittaa

tämä kysymys on loppuun käsitelty tästä seuraa kysymykseen

yleensä kun tämä sali on keskustellut työtaisteluista ja politiikan osallistumisesta siihen on ollut perusohje että työtaistelut mikäli niitä on hoidetaan liittojen välillä ja yritysten sisällä

arvoisa puhemies

mutta jos ajatellaan tätä viimeisten kymmenen vuoden kehitystä jolloin suomen vienti ensiksi metsäteollisuus ja nyt sitten viime vuosina aivan erityisesti tämä it teollisuus on yskinyt mistä tämäkin päivä on vakava esimerkki niin on minusta perusteltua että hallitus hyvin laajalla pohjalla tarkastelee tämän it teollisuuden tulevaisuudennäkymiä ja sitä millä valtiovallan päätöksillä lisäpäätöksillä budjettiriihessä voitaisiin kasvua ja työllisyyttä vauhdittaa

mitä nyt jatkossa tapahtuu niin kuten sanoin yhtiölle valitaan uusi hallituksen puheenjohtaja ja hänen johdollaan sitten käynnistyvät toimet

totta kai olen keskustellut yleisesti ottaen stora enson tilanteesta tuotekohtaisesti mutta tästä päätöksestä tästä kyseisestä päätöksestä varkauden päätöksestä luonnollisesti en koska silloin olisi kysymyksessä sisäpiiririkkomus

siihen ei politiikan pidä lähteä mukaan

olin antanut kuitenkin selkeän viestin ed

omalta osaltani totta kai teen parhaani että tämä vuoropuhelu on hyvää niin kuin se on ollut tähänkin asti omistaja ohjauksen ja yhtiön kesken

me olemme voimakkaasti sitoutuneet omistajana finnairiin ja pitämään sen pystyssä ja elinvoimaisena mutta yhtiön sisällä täytyy tapahtua asioita joita mielestäni tapahtui sitten myöhemmin

heinäluoma juuri tähänhän meidän on keskityttävä pyrkiä säilyttämään ne osat metsäteollisuudesta mitkä ovat tämän kuurin jälkeen olemassa

näillä hallituksen energiapäätöksillä ja panostuksilla uusiutuvaan energiaan juuri tähdätään tähän

nyt tämän viimeaikaisen keskustelun valossa on ilman muuta selvää että jos eduskunnassa toivotaan keskustelua hallintoneuvostojen roolista tästä muuttuneesta tilanteesta niin me olemme toki siihen valmiita hyvinkin lyhyellä aikataululla käymään tämän keskustelun ja miettimään mikä olisi oikea tapa

mutta sanomalehtipaperin osalta valitettavasti sähköinen viestintä on korvannut perinteisen lehden ja tuo ennuste tästä eteenpäinkin on valitettava

hallintoneuvostot neuvottelukunta tai tiettyjen eduskunnan valiokuntien ikään kuin ennakollinen jää osallistuneen päähän omistajaohjaus se osallistuminen omistajaohjaukseen

nyt on ihan ensimmäiseksi todettava se että hallitus ei ole hakemassa eduskunnalta myyntilupaa vaan myyntivaltuuksia näiden kolmen yhtiön osalta

arvoisa puhemies

uotilan puheenvuorosta

me haemme näitä lisävaltuuksia sen vuoksi että kartoitamme vaihtoehtoja vaihtoehtoja joilla ne yhtiöt voisivat esimerkiksi kumppanoitumalla saada paremman kehityksen paremman tulevaisuuden jotta ne voisivat kasvaa ja jotta ne voisivat työllistää

tämä perustuu virka apukäytäntöön eli puolustusvoimat tarjoaa käyttöön erilaisia välineitä kuten esimerkiksi syksyisten myrskytuhojen aikaan helikoptereita joilla toimitettiin maatiloille generaattoreita tässä tapauksessa nyt sitten ajoneuvoja tuolla etelä savossa

haluan korostaa että nyt haetaan myyntivaltuuksia ja niiden alentamista

näin ollen minusta on perusteltua koska nämä kannustin ja eläkeasiat ovat puhuttaneet näiden yhtiöiden osalta ja puhuttaneet eduskuntaa vuodesta toiseen ottaa perusteellinen parin kuukauden valmistelu jonka jälkeen sitten tehdään poliittiset johtopäätökset siitä ovatko meidän kannustinjärjestelmät sellaiset rakenteeltaan että ne estävät kohtuuttomuudet

eli puolustusvoimat ei lähde ikään kuin oma aloitteisesti tekemään asioita vaan odottaa tässä tapauksessa pelastusviranomaisten pyyntöä ja tässä tapauksessa kaikkiin pyyntöihin on vastattu tällä virka avulla ja eri viranomaisilla on kyllä tiedossa se mitä apua puolustusvoimat voi tarjota ja tässä tapauksessa se on ollut ajoneuvoja

tämähän on ensimmäinen tavoite että ne ovat mitoitukseltaan oikeita eivätkä johda kohtuuttomuuksiin

on annettu ohje että pitää pyrkiä käyttämään kaikki pehmeät keinot ennen irtisanomisia kun sopeutetaan toimintaa

tämä on se perusohje jonka mukaisesti valtionyhtiöissä pyritään toimimaan niin että noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa mutta on ihan selvä että tämäkin mainittu yritys itella on joutunut tämän talouskriisin edessä sellaiseen tilanteeseen että tiettyjä toimia on tehtävä jotta pitkän päälle ne muut työpaikat pystyisivät säilymään

yritystukijärjestelmää joudutaan jo säästöjenkin osana arvioimaan uudelleen koska esimerkiksi tekesiin kohdistuu lähivuosina jo ensi vuonnakin säästöjä

mutta on muistettava että erilaisissa kansainvälisissä mittauksissa missä suomi sijoittuu joko neljänneksi tai kymmenenneksi kuitenkin aika kilpailukykyiseksi maailmassa yritysympäristöltään tämä meidän t k järjestelmä yleensä rankkeerataan hyvin korkealle

kallis hyvin tietää että valtio omistaa yrityksiä ei johda niitä

valtionomistaja käyttää valtaansa yhtiökokouksissa hallitusten valinnan yhteydessä

niin kuin totesin kyllä meidän selkeä viestimme finnairille omistajana oli se että me olemme voimakkaasti sitoutuneita yhtiöön mutta hyvin tappiollisena sen tulevaisuus on epävarma joten sen täytyy sopeutua tähän muuttuneeseen tilanteeseen

meidän yritykset tarvitsevat sitä kasvaakseen ja myöskin meidän tulee kannustaa kotimaisia voisiko sanoa sijoittajia kasvuyrittäjiä bisnesenkeleitä sijoittamaan näihin yrityksiin ja juuri näin on tarkoitus edetä

arvoisa puhemies

eli tuohon raamisopimukseen sisältyy että mikäli se syntyy niin siinä yhteydessä tutkitaan keinoja ja päätetään keinoista joilla rohkaistaan ja kannustetaan näitä bisnesenkeleitä sijoittamaan suomalaisiin kasvuyrityksiin

eli maksaessaan venäläisten autonkuljettajien palkkoja he ovat suomessa tehdystä työstä maksaneet suomalaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkan sivukuluja mikä on oikein mutta sen sijaan sitten siellä venäjän puolella tehdystä työstä on maksettu urakkapalkkaa ja tämä on kiistatta väärin

todellakin tämä keskustelu on juuri nyt käynnissä ruotsissa että yksipuolisesti ei voi jos on palkka ja tulospalkkio työnantaja sitä poistaa

mitä tulevaisuudessa sitten tapahtuu niin omistaja ja yhtiön hallitus ovat totta kai hereillä ja tarkastelevat erilaisia yhteistyömahdollisuuksia

niin kuin aikaisemmin totesin mielestäni suomessa on hyvin laajalti hyväksytty että niin henkilöstön kuin johdonkin kannustamisessa tulospalkkaus kun se on oikein mitoitettu kun se on oikein mitoitettu on käyttökelpoinen ratkaisu

vrn hallituksen jäsen ministeri sakn entinen puheenjohtaja lauri ihalainen totesi että tässä on tapahtunut virhe virhe myönnetään ja virhe oikaistaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

varmaankin ministeri pekkarinen jatkaa tästä aiheesta mutta metsäteollisuudesta niin työnantajien kuin työntekijöiden puolelta ymmärtääkseni palaute tästä uusiutuvien energialähteitten edistämispaketista on erittäin myönteinen

arvoisa puhemies

salohan on jo ennestään äkillisen rakennemuutoksen aluetta ja tänään hallituksessa on alustavasti keskusteltu että oululla varmaan on edellytykset ja perusteet tulla nimetyksi

minä yhdyn täysin ihalaisen toteamukseen että tässä on selvästi tehty virhe ja tuo virhe oikaistaan

siellä on valtavan paljon uusia innovaatioita ja uusien työpaikkojen mahdollisuuksia ja sitten myöskin nämä biojalostamot joita ministeri pekkarisen toimesta on niin kuin tavallaan temmin puolella valmisteltu

on väärin ilmaista että siirretään tuotantoa ruotsiin oikeampi ilmaisu on se että valitettavasti suomessa on jouduttu lomautuksiin ne ovat aina valitettavia

jos ajatellaan äkillisen rakennemuutoksen mallia se on suomessa eräällä tavalla valitettavalla tavalla kehitetty mutta sitä osaamista on tässä vuosien mittaan syntynyt sen keskeisenä tavoitteenahan on uusien työpaikkojen synnyttäminen eli voisi sanoa että lähtökohtaisesti se on tarkoitettu elinkeinopoliittisiin hankkeisiin investointeihin erilaisiin kehittämistoimiin ja miksei myöskin henkilöstön koulutukseen uusia työnantajia varten

todellakin tämmöinen työryhmä on aloittanut työnsä

me tietysti toivomme että ne toteutuisivat ja toteutuisivat nimenomaan suomeen

jos ajatellaan että suhdannekuva noin yleisesti ottaen suomessa ei ole kauhean positiivinen niin nimenomaisesti pohjois suomessa on monia ilonaiheita ja tämmöisiä mahdollisia isojakin investointikohteita

mutta kaikki ne jotka ovat huolissaan suomalaisen teollisuuden tulevaisuudesta toivon mukaan tulevat sitten eduskunnassa kannattamaan kahden ydinvoimalan lupapäätöstä koska ne ovat niitä asioita joista me päätämme tässä salissa

tästä on kysymys

sitä milloin tilanne helpottaa ei kukaan pysty varmuudella sanomaan mutta kysymys on koko toimialan ongelmista ja haasteista suomessa ja sen vuoksi hallitus on tehnyt omia ratkaisuja muun muassa tämän puukaupan edistämiseksi

kyllä minä uskon ja toivon että tuo työryhmä juuri tuo sen kaltaisia esityksiä millä tavalla matkailua ja kaivostoimintaa ja yhtäältä luonnonarvoja pystytään kestävällä tavalla yhdistämään jotta sitten hallitus pystyy omassa työssään noita suuntaviivoja toteuttamaan

eli äkillisen rakennemuutoksen perusmalli on tämä että luodaan toivoa ja uutta työtä niille paikkakunnille josta sitä vanhaa työtä poistuu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tätä varten olemme yhdessä työministerin kanssa asettaneet jorma elorannan tekemään esityksen siitä miksi näin on ja miten voisimme kannustaa suomeen kohdistuvia investointeja

mitä tulee näihin kolmeen yhtiöön joiden osalta siis tätä lisävaltuutta haetaan niin korostan että destian osalta kaikkien osalta niiden toimialat ovat sellaisia että on vaikea määritellä että niiden toimialojen kautta niiden omistaminen olisi valtiolle strategisesti elintärkeää

tämä on nyt hyvä muistaa

myöskin nokialta vapautuva huipputyövoima selvästi houkuttelee ulkomaisia yrityksiä siitä on jo esimerkkejä ja edelleen venäjän läheisyys voi olla yksi mahdollisuus

destian osalta teiden rakentaminen on totta kai tärkeää mutta me haemme tällä lisävaltuudella juuri sitä mahdollisuutta että destialla tämän teiden rakennuksen lisäksi voisi olla muunkin tyyppistä toimintaa jolloin se iskukestävyys huonoissa tilanteissa esimerkiksi tienrakentamispuolella olisi parempi

se tietoyhteiskuntakehitys jota hallitus ja eduskunta monin tavoin pyrkii edistämään rokottaa itellan liikevaihtoa siinä mielessä että perinteisen kirjeen ja perinteisen laskun määrä on voimakkaasti laskussa

näin ei ole tapahtunut silloin mutta uskon että sekä jo silloin käydyn keskustelun että nyt käydyn keskustelun ja näiden johtopäätösten jälkeen kenellekään ei ole epäselvää se että valtio omistaja edellyttää tinkimättömästi näiden palkitsemisohjeiden noudattamista

monet yritykset ajautuivat konkurssiin ja nuo yrittäjät ikään kuin elinkautiseen velkavankeuteen ja heiltä poistettiin uuden elämän mahdollisuus uuden yrittämisen mahdollisuus

me olemme edellyttäneet että henkilöstön kanssa pyritään löytämään ja käyttämään niitä pehmeämpiä keinoja mutta itellan osalta tämä tietoyhteiskuntakehitys rokottaa valitettavalla tavalla tuota liikevaihtoa eikä voida edellyttää ettei tuohon muutokseen sopeuduta

puhemies

ihan niin kuin ed

tämä asia oli esillä hallituksen puoliväliriihessä ja uskon että oikeusministeri brax kertoo lisää siitä mikä päätöksen sisältö oli

vistbackan kysymyksen sisällä oli se näkemys että tämä finnairin aasian strategia siis se että aasiasta kiinalaisia japanilaisia tulee helsingin kautta eteenpäin eurooppaan on hyödyttänyt suomalaisia yrityksiä